pohjanmaan radan parantamistarve oulun ja seinäjoen välillä on puolestaan tullut ihan henkilökohtaisestikin todettua

arvoisa puhemies

on koetettu sovittaa taloudellisin perustein tapahtuvaa maahanmuuttoa työllisyystilanteeseen asuntotilanteeseen ja julkisten palveluiden tilanteeseen

hallitun maahanmuuton tasapainotavoitteessa on kuitenkin myös muistettu että ihmisarvo ja oikeus normaaliin elämään kuuluvat kaikille

sen tavoitteissa nousevat esiin maahanmuuton kustannukset ja halu huolehtia siitä ettei suomi näyttäydy houkuttelevana paikkana

se kuulostaa luotaantyöntävältä ja se kuulostaa nurkkakuntaiselta

esitykseen sisältyvät lakimuutokset ovat päällisin puolin vähäiset mutta muutosten merkitys voi olla hyvin kauaskantoinen

nämä vaikutukset ovat omiaan kyseenalaistamaan tänne tulleiden ihmisten oikeuden normaaliin ihmisarvoiseen elämään eikä niistä koidu hyvää meille täällä jo asuville

hallituksen esityksessä ehdotetaan että tänne turvapaikanhakijoina tulleiden ja myönteisen päätöksen saaneiden ihmisten oikeutta perheenyhdistämiseen rajoitetaan

vain pienelle osalle turvapaikanhakijoista voidaan tehdä niin kattava turvapaikkatutkinta että ykn pakolaissopimuksessa tarkkaan rajattu pakolaisasema voidaan myöntää

kyseessä ovat ihmiset jotka tavallisesti ovat käyttäneet koko liikenevän omaisuutensa turvapaikanhakumatkaan tai joutuneet jättämään sen taakseen kotimaahansa

erityisen tärkeää keskustelu on tilanteessa jossa ulkopoliittinen toimintaympäristömme on muuttumassa

lienee selvää että nyt elämme muutoksen aikaa

kysymys on meille tutusta ydinperheestä puolisosta lapsista pienistä alaikäisistä lapsista ei laajennetuista perheistä ei suvuista

sosialidemokraattina en voi hyväksyä tästä periaatteesta luopumista

arvoisa puhemies

kauppapolitiikka on taloutta mutta myös ulkopolitiikkaa

he olivat miehiä joista suurella osalla tarkoitus oli tehdä vaikea ja vaarallinen matka yksin ja saada perheet mukaansa hyvässä järjestyksessä

on aivan selvää että sopeutuminen sekä psyykkisesti että sosiaalisesti edellyttää sitä että heillä on oikeus normaaliin perhe elämään

emme halua yksinäisiä syrjäytyneitä maahanmuuttajia

on selvää että tähän hallituksen esitykseen täytyy valiokuntakäsittelyssä tehdä merkittäviä muutoksia

mikäli näitä muutoksia ei kyetä tekemään tämä hallituksen esitys tulee hylätä

me olemme esittäneet ajatuksen että yhden kortin malli tulisi jakaa veroluonteiseen kalastonhoitomaksuun ja valtakunnalliseen viehekalastukseen oikeuttavaan viehekalastusmaksuun

sen sijaan hallituksen malli ja sdpn linja on se että palvelut saadaan peruskunnissa nykyistä laadukkaammissa kattavammissa sosiaali ja terveyskeskuksissa joista asiakkaat saavat myös nykyistä enemmän tiettyjä erikoissairaanhoitopiiriin kuuluvia palveluita ja joissa työyhteisöt ovat niin vahvoja että pystytään torjumaan lääkäripulaa ja joita ylläpitävät kunnat jotka ovat sellaisia että ne pystyvät hallitsemaan markkinoita emmekä tule ajautumaan yksityisten palveluntarjoajien alaisuuteen erilaisten veroparatiisiyhtiöiden rahastettavaksi

verkkokalastusta voitaisiin ohjata rajoittamalla verkkojen määrää kotitarpeisiin riittäväksi

suomalainen lasten päivähoitomalli on ollut esimerkki sosiaalisesta innovaatiosta jonka myötä on edistetty lasten yhtäläistä oikeutta varhaiskasvatukseen sekä naisten työssäkäyntimahdollisuutta

arvoisa puhemies

esimerkiksi ison britannian talous on täysin lamassa

mutta suomen hallituksen talouspolitiikan tilannetaju oli ajan tasalla

nyt piti panostaa kasvuun ja työhön

yritysten tulisi nyt investoida ja palkata uutta väkeä ja pitää suomalaiset leivän syrjässä

kyseessä on myös kansainvälisesti tunnustettu suomalainen malli jolla tuetaan talouskasvua mahdollistamalla pienten lasten vanhempien eritoten naisten työssäkäynti

varmuus turvallisesta ja laadukkaasta päivähoidosta merkitsee sitä ettei perheiden tarvitse vastoin tahtoaan lykätä lasten hankkimista

kansainvälinen talousjärjestö oecd on vertaillut pohjoismaita sellaisiin maihin joissa lasten päivähoito on jätetty järjestämättä ja tullut siihen tulokseen että päivähoidosta säästäminen on voimavarojen tuhlaamista

arvoisa puhemies

siis kun aiemmin on asetettu tavoitteeksi osaamistason nosto se että tulevat sukupolvet olisivat aiempia koulutetumpia niin nyt ehdoin tahdoin aiotaan alentaa korkeakoulutusta ja korkeakoulutettujen määrää

tällöin korostuvat panostaminen suomen korkeaan koulutustasoon tutkimukseen ja osaamiseen

tuotantorakenne on maailmanlaajuisesti muuttunut niin että suomen täytyy etsiä uusia innovaatioita uusia ratkaisuja ja keskittyä korkeaan osaamiseen

toivon että hallitus huomioisi tämän talouslinjauksissaan ja satsaisi koulutukseen ja tutkimukseen

arvoisa puhemies

ymmärrämme kaikki että suomen talouden tila on vakava ja tilanteeseen täytyy reagoida mutta tasapainottaminen pitää tehdä viisaasti kokonaiskuva mielessä

arvoisa puhemies

se on ajalta jolloin tässä yhteiskunnassa oli nykyistä laajempi ymmärrys siitä mitä hyvinvointiyhteiskunnan turvaaminen ja kehittäminen edellyttävät

laajuus on hyvä lähtökohta

sitä mukaa kuin tietomme ilmastonmuutokseen vaikuttavista tekijöistä on lisääntynyt on myös kasvanut ymmärrys siitä millä kaikilla eri tavoilla ihmisen toimet siihen vaikuttavat

sopeutumisen tarve on aiheellista tunnustaa